järjestely on kuitenkin jäänyt pysyväksi ja poliisitaustaisten henkilöiden määrä on alun perin arvioitua suurempi

voimme olettaa että järjestelmän kehittäminen on mahdollisuus myös henkilöstölle koska se tarjoaa mahdollisuuden erilaisiin työjärjestelyihin ja niiden puitteissa parantaa mahdollisuuksia koulutuksen ja osaamisen kehittämiseen

keskeinen tuottavuushyöty olisi hätäkeskuslaitoksen arvioidun merkittävän henkilöstövoimavarojen lisätarpeen poistuminen ei siis olemassa olevasta vähentäminen

lääke keskustelua varten sen

anteeksi

ö en usko sillä että hän arveli on siis kaksikymmentä kaksikymmentä alentuvan eun

uusi kopautus

monesti vastaehdokkaita sillä että valtiovarainvaliokuntaan jolle eu perusti valiokunta antaa lausunnon

ei ole puheenvuoroja keskustelu on siis päätynyt voi myös niiltä vältytään joko sillä

peppers koivuntainta alus

kun pikkusen maailmalla on liikkunut niin tietää sen että tämä on erittäin arvostettu ammattikunta täällä suomessa ja tällä lakiesityksellä pystytään turvaamaan myös että tulevaisuudessa tulee olemaan näin

pulliainen tuossa otti esille myös sen että kuntaliitoksen yhteydessä olisi pitänyt jo etukäteen pystyä tämä asia huomioimaan

olen kanssanne samaa mieltä asiasta

tarkoitushan oli että tämä olisi pystytty viemään ohjeistuksena läpi mutta nyt se viedään näin ja tulevat kuntayhdistymiset saavat sitten tämän hyödyn jo tästä ja heidän ei tarvitse murehtia tätä asiaa enää sitten jälkijättöisesti

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys on hyvä esimerkki sellaisesta lainsäädännöstä jota meidän ei pidä ajatella itsellemme

minä olen ihan varma että tässä salissa kaikki jotka elävät avosuhteessa ovat osanneet varmistaa oman selustansa ja varmistua sen varalta jos tulevaisuus ei ole sellainen kuin itse haluaa

mutta tässä on nyt kysymys siitä että meidän joukossa on myös niitä ihmisiä jotka eivät osaa tehdä sitä

arvoisa puhemies

turvallisuus ja puolustuspoliittisen selonteon lähtökohta on se ettei suomeen arvioida kohdistuvan sotilaallista painostusta tai voimankäyttöä niin että se olisi osa laajempaa kansainvälistä konfliktia

muun muassa terrorismi joukkotuhoaseet tarttuvat taudit ja luonnonkatastrofit ovat perinteisten aseellisten sotien rinnalla asioita jotka on huomioitava arvioidessamme omaa asemaamme maailman turvallisuuspoliittisessa kentässä

maailman muuttumisen ja myös pienentymisen myötä ei kukaan enää voi olla kiinnostunut vain siitä mitä maantieteellisesti lähellä tapahtuu

se mikä tapahtuu toisella puolen maailmaa voi tapahtua myös meillä koskettaa meitä ja ilman että voisimme suoranaisesti asioihin vaikuttaa

siksi kaikenlaisen kansainvälisen yhteistyön tiivistäminen eri tahojen myös naton kanssa on aivan välttämätöntä

nato on tänä päivänä ennen kaikkea kriisinhallintaorganisaatio jonka jäsenet ovat rauhankumppaneita keskenään ja tavoitteena on kriisien ennaltaehkäisy ja turvallisuuden ylläpitäminen

siitä johtuen pidänkin hieman merkillisenä viime viikolla kuultua ensimmäistä arviota ettei selonteko vie meitä yhtään kauemmaksi tai lähemmäksi natoa

maailma ympärillämme muuttuu nopeasti ja siksi on myös uudelleen mietittävä ovatko nämä määräajoin tehtävät selonteot aikansa eläneitä vai tarvitsemmeko jonkun toisen joustavamman järjestelmän turvallisuus puolustus sekä ulkopolitiikan arviointiin

mielestäni suomen tulisi vahvistaa osallistumista kansainväliseen kriisinhallintaan rauhan ja turvallisuuden kehityksen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen edistämiseksi

arvoisa puhemies

maanpuolustus suomessa perustuu alueellisen puolustuksen periaatteeseen yleiseen asevelvollisuuteen ja laajaan reserviin sekä vahvaan maanpuolustustahtoon ja kansainväliseen sotilaalliseen yhteistyöhön

jollei tästä jatkossa haluta tinkiä edellyttää se sekä hinta ja kustannusnousun huomioon ottamista että puolustusbudjetin korottamista

pidän tätä puolustusvoimien kehittämisen kannalta erittäin tärkeänä ja kannattavana koska näin ei muodostuisi mahdolliselle sotilaalliselle liittoutumiselle käytännön esteitä ja voisimme jatkossakin olla luotettava kumppani kansainvälisissä ja vaativissa tehtävissä

me huomasimme tätä selontekoa odotellessa että turvallisuusuhat kerkesivät muuttua jo selonteon aikana niin kovasti että koko ajan vaan tuntui että tilanne menee eteenpäin ja eteenpäin

tämä luo sen pohjan sille että meidän on pakko pystyä ajattelemaan että jotain muuta ja uutta välinettä tullaan tarvitsemaan

arvoisa puhemies

kodeissa tapahtuva lähisuhdeväkivalta työpaikkojen väkivalta alaikäiseen kohdistunut väkivalta ja koulujen väkivalta ovat luonteeltaan aivan erilaisia siksi niin vaikeasti yhdistettävissä saman otsikon alle

lievän pahoinpitelyn syyteoikeutta esitetään muutettavaksi niin että alaikäiseen ja läheiseen samoin kuin työntekijään hänen työtehtäviensä vuoksi kohdistetut lievät pahoinpitelyt olisivat virallisen syytteen alaisia

lähisuhdeväkivallan yleisin muoto on parisuhdeväkivalta joka tarkoittaa avioliitossa avoliitossa seurustelusuhteessa tai muussa vastaavassa suhteessa tapahtuvaa väkivaltaa

työpaikoilla lievä pahoinpitely säädetään virallisen syytteen alaiseksi silloin kun henkilöön kohdistuu lievää pahoinpitelyä hänen työtehtäviensä vuoksi

näillä aloilla on usein sellaisia tilanteita joista ei pääse tai ei ole mahdollista lähteä pakoon väkivallan uhkaa

arvoisa puhemies

työpaikoilla työntekijöiden väliset riitatilanteet jäävät nyt lain soveltamisalan ulkopuolelle

tästä syystä en puhu siitä natoon liittymisestä samaan aikaan kuin puhuisin venäjästä uhkana

nämä tilanteet katsotaan pystyttävän hoitamaan tämänhetkisillä työpaikkojen tukijärjestelmillä kuten työterveydenhuollon ja luottamusmiesjärjestelmän ja tämän kaltaisten järjestelmien avulla

suomi ei ole uhka kenellekään on se natossa tai ei

alaikärajan nostamisella ei kuitenkaan olla muuttamassa koulujen niitä käytäntöjä joita näinä päivinä noudatetaan jo kouluissa

vain niissä tapauksissa joissa koulun omat toimet eivät enää riitä on tarkoitus turvautua mahdollisesti rikosoikeudellisiin keinoihin asioiden hoitamiseksi

haluan painottaa vielä lopuksi että tehdyt lainmuutokset ovat hyvin aikaamme seuraavia ja varmasti myös monissa kodeissa odotettuja muutoksia

arvoisa puhemies

kysyisinkin ministeriltä mitkä ovat oikeasti ne keinot ja resurssit joilla nämä toteutetaan etteivät nämä olisi vain tämmöisiä panos on tulos ajattelumenetelmällä tuotettuja

pieniä häivähdyksiä toki valoisammasta tulevaisuudesta on jo ehkä havaittu mutta elpyminen ja panostukset työllisyyteen ovat edelleen perustellusti budjetin pääpainopisteenä

selvää on että yrittäjyys luo suomeen työpaikkoja ja taloudellista hyvinvointia mutta samalla osaavan työvoiman saatavuuteen ja kouluttamiseen on myös kiinnitettävä huomiota

koska yrittäjäsektorilla on merkittävä rooli suomalaisen hyvinvoinnin tuottajana ymmärrän yrittäjäkentän pienoisen pettymyksen siitä ettei budjettiesityksessä tiettyjä tärkeitä yrittäjien toiveita esimerkiksi verotuksesta näy

tuotekehityspanostusten ylimääräinen verohuojennus takautuva tappioiden vähentämisjärjestelmä ja pientalorakentamista elvyttävän kotitalousvähennyksen laajentaminen odottavat edelleen seuraavaa budjettikierrosta mutta eihän tietenkään kaikkea yhdellä kertaa valmiiksi saada joten tämä oli vaan hyväksyttävä

ala on muutenkin helposti tämmöistä harmaan kaupan aluetta ja sitä ei pitäisi millään tavalla lähteä pönkittämään

jo toteutetut tuloverovähennykset ovat voimakkaasti lisänneet kansalaisten käteenjäävää tuloa ja näin ollen tukeneet suhteellisesti eniten juuri pienituloisia

selkeä signaali on eri keinoin annettava siitä että työnteko yrittäminen ja osaamisen kehittäminen ovat aina kotiin jäämistä kannattavampia vaihtoehtoja

sinivihreän hallituksen elvyttämisestä ja työllisyyden lisäämiseen panostamisesta kertoo myös väylähankkeiden rakentamisen ja liikenneverkkojen kehittämisen volyymi

elpymisen merkkejä liikennemääristä on jo näköpiirissä ja henkilöautojahan eri maiden rekisterikilvin kyseisellä seiskatiellä on riittänyt yllin kyllin koko ajan

vaikka täällä eduskunnassa ja kaikissa suomen kunnissa käsitellään nyt syksyllä pääasiassa seuraavan vuoden budjettia on pakko muistuttaa siitä että koko julkisen talouden tasapainottamiseen kestävälle pohjalle tarvitaan isoja muutoksia

näihin kysymyksiin vastauksien on löydyttävä aika pian

suomessa tapahtuva maahanmuuttajien onnistunut kotouttaminen on yhä tärkeämpää muuttajien määrän kasvaessa ja taloustilanteen heikentyessä

asian näkeminen voimavarana voi olla hetkittäin vaikeaa mutta varmaa on että vain hyvillä maahanmuuttajien kotouttamistoimenpiteillä suomalaisten hyvinvointia voidaan tulevaisuudessa kasvattaa

se missä meidän on onnistuttava paremmin on ehdottomasti se että suomeen muuttanut työhaluinen ja intoinen ihminen tuntee itsensä osaksi suomalaista yhteiskuntaa aivan samalla tavalla kuin me itse haluamme tuntea mennessämme itse vieraaseen ympäristöön

vuorovaikutus lähiympäristön kanssa eri tilanteissa niin päiväkodeissa kouluissa työpaikoilla kuin harrastuksissakin on tärkeä osa sulauduttaessa suomalaiseen yhteiskuntaan tasavertaiseksi jäseneksi

suomi kansainvälistyy kovaa vauhtia ja siksi on tärkeää että meidän järjestelmämme ovat valmiina vastaanottamaan uusia asukkaita

suomalaisten tulee myös luottaa siihen että suomeen muuttaneet maahanmuuttajat ovat tulleet tänne luotettavaksi osaksi suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

meillä ei yksinkertaisesti ole varaa epäonnistua tässä tehtävässä

arvoisa puhemies

tämä käsitteillä oleva lakialoitteeni liittyy sairausvakuutuslain muuttamiseen ja kyseisessä laissa tarkemmin ottaen erityishoitorahan maksamisen edellytyksiin

erityishoitorahan jakamiseen kytkeytyy kuitenkin käytännön ongelmia jotka hankaloittavat monien vanhempien mahdollisuuksia hoitaa sekä työnsä että lapsensa parhaalla mahdollisella tavalla

yksi epäkohdista johon tällä aloitteellani haluan puuttua on se että vanhemmat voivat nykylain mukaan jakaa työssäkäynnin ja lapsen hoitamisen vuoropäivinä mutta samaa päivää ei voi jakaa siten että kukin vanhemmista hoitaisi molempia tehtäviä puolipäiväisesti

tilanne on erityisen hankala etenkin yrittäjäperheille mutta myös niille joiden työn luonne edellyttäisi päivittäistä tavoitettavuutta tai läsnäoloa

kannattaa muistaa että nykypäivän työelämä on entistä hektisempää ja joustoja vaativaa ja siksi myös lakeja täytyy kyetä muuttamaan yhteiskunnan muutoksia ja vaativuuksia vastaaviksi

totta kai myös lapsen etu olisi se että kullekin perheelle mahdollistettaisiin juuri niille sopiva ratkaisu jo muutenkin hankalassa sairaustapaustilanteessa

haluan korostaa että tämä lakimuutos tai oikeastaan haluaisin kutsua tätä lain järkeistämiseksi ei lisäisi kustannuksia millään tavalla nykyiseen verrattuna

tämä ei lisää millään tavalla valtion kuluja vaan helpottaa erilaisten perhemuotojen ja erilaisia työmuotoja käyttävien ihmisten elämää sanotaan näin

ja se mikä tässä tietysti jäi vielä painottamatta oli että tämä sukupuolten välinen tasa arvo tässä hieman korostuu koska aika usein se on se äiti joka joutuu jäämään sinne kotiin ja varsinkin semmoisessa tapauksessa jossa on pitkäaikainen sairastapaus aika usein se äiti jää sieltä työelämästä sitten pois ja se vaikeuttaa

henriksson on tehnyt erittäin hyvän lakialoitteen

on myös huomattava että korvausmenettelyn laajentamisen nykyisestä tulisi olla helpompaa ja sitä pitäisi jollain tavalla myös kehittää

on myös tärkeää että kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta kelakorvattavuus löydettäisiinä